tämä harjoittelu oli avannut hänelle näkemyksen uuden liiketoiminnan käynnistämisestä ja rakentamisesta

sen vuoksi on tärkeää että nyt kun suomi on tehnyt nämä merkittävät uudistustoimenpiteet me todella olemme aktiivinen vaikuttaja myös euroopan unionin yhteistyössä

minä ajattelen että jotta me saamme todella toimivaksi näitten palveluprosessien uudistamisen niin meidän pitäisi rohkeammin hakea näitä erilaisia ympäristöjä joihinka löydetään ihan samalla tavalla kuin kauppaketjut ovat löytäneet palvelunsa että citymarketia taikka prismaa ei kannata istuttaa lumijoelle

nämä kansainväliset linkitykset rahamarkkinoilla merkitsevät sitä että kun viime kädessä kysytään tätä vastuunjakoa niin hyvin helposti joudutaan erittäin epämääräisiin tilanteisiin jos ei tämä valvontainstrumentti ole yhdenmukainen

siellä riittää varmasti paljon pienempi yksikkö

nyt jo tämä kansainvälinen talouskriisi tulee heijastumaan hyvin voimakkaana meidän lähialueellamme varmasti ne heijasteet ovat vahvat meille suomeenkin mutta jos ajatellaan esimerkiksi ruotsalaispankkien vahvaa panosta baltian maissa ja sieltä heijastuvia seurannaisia joissa voivat olla osana myös suomeen ulottuvat toiminnot niin tässä mielessä saadaan käytännön esimerkki siitä mitä tarkoittaa se että euroopan unionin jäsenmaissa valvonta on yhdenmukaisella tavalla hoidettu

toinen ulottuvuus joka liittyy minusta tähän selontekoon on se että edelleen me henkisesti jatkamme hyvin vahvasti sitä että kaikki palvelut pääsääntöisesti tulevat julkisina palveluina

tähän suuntaan meidän pitäisi nykyistä määrätietoisemmin edetä

tarvitaan rohkeampaa otetta siihen millä tavalla nimenomaan me tätä tuottavuutta parannamme sillä että me annamme tilaa yrittäjävetoisille palveluille niissä tapauksissa joissa se on hyvinkin tarkoituksenmukaista

sen lisäksi tähän talousarvioesitykseen liittyy varsin monia menolisäyksiä perusteltuja menolisäyksiä erityisesti nuorten työllisyyden hoitoon yritystoiminnan vahvistamiseen

minä toivon että me lähimaastossa löydämme seuraavan vaiheen jossa voidaan esitellä näitä joista voidaan keskustella myös eduskunnassa

siellä erityisesti tekesin tutkimus ja kehityspanokset sekä yliopistot saavat lisää rahaa asuntotuotantoa aktivoidaan

tästä arvoisa puhemies tulenkin tämän budjetin yleispuheenvuoron ehkä olennaisimpaan asiaan jonka haluan nostaa esille

tämä budjetti on laadittu erittäin vahvasti elvyttävänä jos otetaan tämä koko taloustilanne huomioon ja ennen kaikkea tämän toimintaympäristön voisi sanoa poikkeuksellinen epämääräisyys ja vaikea ennustettavuus

tämä tavallaan kiteyttää sen näkökulman mitenkä valtava muutos tässä talouden toimintaympäristössä on tapahtunut

nyt me merkittävällä valtion lainanoton velanoton lisäyksellä tasapainotamme ensi vuoden talousarvion

jotta me löytäisimme kestävämmän yhteiskunnallisen toiminnan uuden kehitysuran minusta olisi ja on paikallaan käydä arvokeskustelua mitä merkitsee se että me olemme siirtyneet tällaisesta toistakymmentä vuotta jatkuneesta jatkuvan talouskasvun todellisuudesta toisenlaiseen toimintaympäristöön jossa tämä talouden supistuminen jo tämän vuoden osalta on tosiasia

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on vähentää tupakointia

siksi minä enemmänkin kiinnittäisin lähtökohtaisesti huomiota siihen että meillä periaatteessa on jo varsin tiukka tupakkalaki

sanon tämän henkilönä joka voi jopa sanoa näin että en itse ole tupakoinut sen enempää kuin että on jonkinnäköinen poikavuosien muisto siitä että sen verran olen maistanut että tiedän mille tupakka maistuu mutta koskaan ei ole ollut elämässä minkään näköisiä tupakointijaksoja

tässä mielessä minä jonkin verran kysyn myös sitä onko tässä lainsäädäntöhanke jossa nyt lainsäädännöllä yritetään saada aikaan jotain semmoista mikä ei välttämättä ole edes tarkoituksenmukaista lainsäädännön keinoin

toteaisin näin että emme voi liioitella niitä toimenpiteitä uusia valintoja uusia ratkaisuja joita nyt tarvitaan nimenomaan yritystoiminnan vahvistamiseksi työllistämisen helpottamiseksi uusien työllisyyskäytäntöjen ylös nostamiseksi

siksi kasvattajana minä enemmänkin katson meitä kasvattajia vanhempia opettajia niitä yhteisöjä joissa meidän lapsemme kasvavat

arvoisa puhemies

siksi kun yrittäjyys sanaa on näissä budjettipuheenvuoroissa käytetty ehkä pari kolme kertaa erityisen voimakkaasti nostan sen että kun puhutaan nuorten työllisyyden ja työllistämisen merkityksestä me emme saa unohtaa sitä että myös nuorten yrittäjyyden vahvistamiseen budjetti pitää sisällään kannusteita mutta jatkossa niitä tulee meidän löytää vielä nykyistä enemmän

kyllä esimerkin voima minä rohkenen sanoa on moninkertainen verrattuna lainsäädäntöön tämän tyyppisissä asioissa joita ei voida valvoa

en malta olla aluksi kommentoimatta useimmissa sosialidemokraattien puheenvuoroissa esiin tullutta alkusyksyn viisautta mitenkä hyvin tunnettiin ja tiedettiin se mihinkä tämä taloudellinen tilanne on kehittymässä

arvoisa puhemies

minusta tämä kuntien itsehallinto on siinä määrin arvokas asia että sen vaaliminen tässä uudistusprosessissa on tarpeellista mutta juuri näin miten näissä kommenttipuheenvuoroissakin palattiin että tätä johtajuuden vahvistamista tarvitaan tietyssä mielessä valtionhallinnossa tiettyjen standardien käytäntöjen vahvempana ylös nostamisena mutta erityisesti se on siellä kuntakentässä että me rakennamme tahtotilaa jossa uudistetaan palveluprosesseja palvelukäytäntöjä

meillä edelleen pientenkin poikien ja tyttöjen tupakointi on kohtuullisen suuri ongelma vaikka me olemme tehneet kouluissa valistustyötä

mutta jos olemme rehellisiä niin täsmällisesti sitä kuvaa millä vauhdilla reaalitalous tulee hiljentymään ei vielä pari kolme kuukautta sitten pystynyt juuri kukaan hahmottamaan

minäkin olen saanut kasvattajana olla varmaankin suuruusluokkaa parissakymmenessä no smoking vanhempainillassa joissa sinällään on tehty hyvää työtä

minä palautan mieleen sen että vuosi sitten marraskuussa tulevaisuusvaliokunta järjesti suomen pankin ja valtiovarainministeriön kanssa yhteisen talousennusteita tarkastelevan seminaarin talousennusteiden pitävyyttä talous ja ennusteiden ennakointi ja arvoa talousennusteiden ennakointiarvoa hahmottavan seminaarin ja silloin sekä suomen pankin että valtiovarainministeriön asiantuntijat kovin kysyivät vielä mitä jo vahvasti usassa tunnustettu talouskriisi tulee merkitsemään ei vaan suomelle vaan koko euroopan unionin alueelle

mutta jos me emme kasvattajina kanna sitä perusvastuuta että me emme todella osta lapsillemme tupakkaa me emme anna tätä mahdollisuutta niin emme me sitä savuton suomi unelmaa pysty koskaan saavuttamaan vaikka me kiristämme lakeja ja lakia kuinka tiukalle

mutta ehkä nyt me olemme sidottuja vielä liikaa palveluprosessien uudistamisessa menneisiin käytäntöihin ja tämmöiset rohkeat avaukset rohkeat uudet paremmat käytännöt aika lailla vielä puuttuvat

tämän haluan kuitenkin periaatteessa hyvän hyvää asiaa ajavan lakiesityksen lähetekeskustelussa tuoda esille

minusta tässä on jonkin verran sellaista makua että todella vähän ohuella elämänkokemuksella varustetut lainvalmistelijat pyrkivät luomaan nyt lakien muodossa sellaista unelmaa ihannetta jota kohtaan totta kai on tarkoituksenmukaista ja hyvä pyrkiä mutta enemmän painopistettä edelleen meidän pitää saada vastuulliseen aikuisten toimintaan

tämä nopeus jolla nämä talouskriisin vaikutukset ovat tulleet esille euroopan unionissa ja millä tavalla ne näkyvät suomessa on ollut poikkeuksellisen suuri ja aikajänne erittäin lyhyt

kun siihen suhteutetaan millä tavalla hallitus on toiminut niin on hämmästyttävää se että ensi vuoden talousarviossa nyt käsiteltävänä olevat tuloveroasteikkolaki ja tuloveroperusteiden muutokset ovat voimakkaasti vahvasti elvyttäviä

näistä toimenpiteistä poikkeuksetta asiantuntijat ovat antaneet myönteisen arvion ja huomatkaa jo varsinaisessa budjetissa olevien verolakien lisäksi nyt hallitus on jo antanut täydentävän talousarvioesityksen jolla vielä tätä elvytystä vahvistetaan

perheissä joissa vanhemmat eivät tupakoi on paljon pienempi todennäköisyys että lapset alkavat tupakoida kun taas niissä perheissä joissa vanhemmat tupakoivat on lähes luonnollista että myös lapset tupakoivat

vielä ihan lopuksi arvoisa puhemies tartun siihen kysymykseen jota olen vuosien saatossa lukemattomia kertoja ihmetellyt

tässä mielessä me voimme todeta että hallituksen ja eduskunnan toimesta pyritään nopeasti reaaliajassa vastaamaan tähän syntyneeseen tilanteeseen

niin kuin sanoin olen aikamoisen määrän no smoking vanhempainiltoja elämässäni kohdannut mutta yhtään vanhempainiltaa minä en ole kohdannut missä kohdattaisiin alkoholin käytön ongelmat

haluan lyhyesti pysähtyä nimenomaan tuloveroperusteiden muutoksissa kotitalousvähennyksen rakenteelliseen muutokseen

tässä mielessä minusta olkoon vaikka vähän löysempi tupakkalaki mutta otettaisiin vähän reippaammin kantaa myös siihen millä tavalla me varoitamme lapsiamme nuoriamme alkoholin vaaroista

se on verosta tehtävä vähennys ja tässä mielessä sen elvyttävä kotimaista työtä aktivoiva vaikutus on erittäin suuri

nyt jossain määrin on kysytty sitä ennen kaikkea peruskorjausremontteja kodeissa tekevät ovat kysyneet sitä kannattaako nyt tämän vuoden aikana aloittaa remonttia kun ensi vuonna tämä vähennysoikeus nousee niin paljon korkeammaksi

minä olen joskus tästä eduskunnan puhuja aitiosta todennut sen että minusta on käsittämätöntä että perheessä jossa on vielä raittiusihanne jäljellä sanon omasta perheestäni että on näin vanhakantainen perhe että on vielä raittiusihanne ei vain tupakanpolton tavallaan yhteinen kielto vaan myös alkoholin käytön suhteen olemme tällä linjalla ei minusta on käsittämätöntä että oppilaiden pitää kohdata koulussa se että ainoa vaihtoehto on kohtuullinen alkoholin käyttö

minä toivon että huomioidaan se valtiovarain mietintöön erityisesti kirjattu näkökohta jossa muistutetaan siitä että henkilöverotus on kassaperusteista

jos joku kodin remontti keittiöremontti taikka vastaava käynnistetään tämän vuoden puolella ja rahaliikenne tapahtuu ensi vuoden puolella niin nämä remontit tulevat nimenomaan tämän korotetun kotitalousvähennyksen piiriin

sinällään minä ymmärrän että jos se säilyy niillä ihmisillä jotka hyväksyvät alkoholin omaan elämäänsä niin näin on varmasti heille sopiva valinta mutta kuinka moni tavallaan lipuu siitä kohtuudesta kohtuuttomaan alkoholin käyttöön jo varsin varhaisessa elämänvaiheessa

sen vuoksi on erittäin tärkeää että nyt nämä välineet otetaan myös käyttöön eikä niin kuten tässä useissa puheenvuoroissa on tarkasteltu sitä mitenkä rakennustoimialalla työttömyys on kasvamassa

ja jos ajattelemme tällä hetkellä esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymistä niin kai voimme todeta että lähes poikkeuksetta näitten syrjäytyvien lasten ja nuorten elämään kuuluu myös alkoholi

minä uskon että tämä kotitalousvähennys oikealla tavalla viritettynä tulee merkitsemään erittäin paljon jopa uusia työpaikkoja ensi vuoden aikana ja siksi on tärkeää että ei anneta syntyä nyt tarpeetonta gäppiä aukkoa tähän työllistämiseen vaan hyödynnetään tämä mahdollisuus kaikissa niissä tilanteissa missä se suinkin on mahdollista

tässä mielessä siitä millä tavalla me löydämme niitä kannustimia joiden kautta me autamme lapsiamme raittiuteen meidän pitäisi arvoisa puhemies keskustella enemmän

sitten haluan lyhyesti pysähtyä tähän täydentävään talousarvioesitykseen koska se on erittäin merkittävä nimenomaan yritystoiminnan näkökulmasta

tähän sisältyy finnveran sekä kotimaan että vientirahoituksen valtuuksien laajentaminen

tähän sisältyy pääomasijoitustoiminnan aloitusrahasto veran ja teollisuussijoituksen merkittävä pääomituksen lisäys ja näillä välineillä on erittäin keskeinen merkitys sille että me pystymme tukemaan siis nykyisiä vientiyrityksiä ja myös ottamaan riskiä aloittavien uusien kansainvälistyvien yritysten osalta

mutta on äärimmäisen tärkeää että nyt seurataan sitä että nämä julkiset toimenpiteet ovat tasapainossa myös meidän pankkisektorin toiminnan kanssa

sen vuoksi tässä puheessani haluankin sen kaikkein voimakkaimman huoleni suunnata siihen että ei riitä vaikka valtiovalta tekee erittäin nopeassa tahdissa moderneja ratkaisuja elvyttääkseen myös yritystoiminnan rahoitusta jos pankit vetäytyvät kuoreensa

arvoisa herra puhemies

energiaratkaisu tässä aikaikkunassa merkitsee sitä että hallitus on päätynyt esittämään kahta uutta ydinreaktoria ja hyvin merkittävää kokonaisuutta uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamiseksi

minusta tällä hetkellä on liian paljon ilmassa esimerkkejä tapauksista joissa pankit eivät ole valmiita rahoittamaan erittäin hyvinkään menestyviä yrityksiä

minusta merkillepantavaa tälle energiamarkkinalle on se että me tarkastelemme vuosikymmeniä eteenpäin energian kokonaiskäyttöä me puhumme ainoastaan terawattitunneista

me hahmotamme sen että kysymys on erittäin hyvin taloudellisesti menestyvästä yrityksestä

jos tämän tyyppiset yritykset joutuvat käymään pankkien kanssa neuvotteluja ja lopputulos on se että pankeilta ei löydy rahaa niin me joudumme pysähtymään siihen hyvin vakavaan kysymykseen millä tavalla me löydämme ratkaisut että pienessä suomessa ei tule pankkien ylireagointia tässä vaativassa tilanteessa

ympäristöministeriön hallinnonalalla valtiovarainvaliokunnan mietinnössä päähuomio kiinnitetään asuntotuotannon vauhdittamiseen

nimittäin vaikka valtiovalta toimii jos pankit ylireagoivat esimerkiksi rakennusalan suhteen työttömyyden kertymä on tätä kautta valitettavasti edessä

ehkä aivan olennaisimmaksi kysymykseksi tulee nousemaan tulevan vuoden aikana se miten me varmistamme asuntotuotannon säilymisen ja vahvistumisen

minusta olennainen asia tässä havainnossa on se että me minusta tarpeettoman paljon keskustelemme siitä mitä merkitsee jos suomesta energia loppuu

sen vuoksi kun paikalla on myös arvoisa ministeri vapaavuori rohkenen esittää käytäntöä jossa joudutaan ottamaan uudella tavalla huomioon se mitenkä luodaan suomeen tässä vaativassa taloustilanteessa myös yksityiselle sijoitustoiminnalle nykyistä paremmat mahdollisuudet

minusta tämän globaalin avoimen markkinan toiminnan olemus on kyllä se että kun on kysymys myös energiasta ei ole pelättävissä sitä että ei löytyisi investoijia ei löytyisi uusien energiaratkaisujen kehittäjiä jos annetaan riittävä mahdollisuus

haluan tällä pysäyttää meidät siihen että vaikka kansainvälinen talouskriisi on tosiasia me emme pienenä suomena yksikään meistä ylireagoisi vaan me löytäisimme kuitenkin sellaista rohkeaa etunojaa

lähinnä ed

minä jollakin tavalla lainaisin semmoista hyvin vanhaa kansanviisautta joka sanoo että eteenpäin on elävän mieli

näin on ollut muuallakin maailmassa

esitän harkittavaksi sitä mahdollisuutta että me annamme mahdollisuuden yksityisille sijoittajille yksityisille osakeyhtiöille vuokra asuntotuotantoon

ehkä eurooppa tässä suhteessa on hämmästyttävän passiivisesti toiminut energia alan kehittämisessä

mutta enemmänkin omalla puheenvuorollani halusin korostaa sitä että jos nykyisen tupakkalain henkeä valvotaan riittävästi me olemme paljon lähempänä savuttoman suomen ihannetta jo tämän nykyisen lain puitteissa kuin me tänä päivänä olemme

jos minä ajattelen tätäkin tilannetta jos me poliitikkoina täällä jäämme yhteisesti vaikeroimaan jos meidän rahoittajat kerääntyvät vaan sisäpiiriin yhdessä vaikeroimaan ja valittamaan tätä tilannetta on selvä asia miten pienelle kansantaloudelle käy

koko euroopan unionin alueen alhaiseen energiaomavaraisuuteen on periaatteessa havahduttu vasta ihan viime vuosina ja tämä havahtuminenkin on tapahtunut tämän yhteisen ilmasto ja energiapolitiikan tarkastelun kautta elikkä periaatteessa ilmastokylki edellä

me olemme sillä tavalla riippuvaisia muista että meidän oma aktiivisuutemme vaaditaan siihen että me hyödynnämme niitä mahdollisuuksia jotka on kansainvälisessä taloudessa kansainvälisillä markkinoilla mutta myös meidän kotimarkkinassa

sen vuoksi minä enemmänkin korostaisin sitä kasvattajien ja koko valvonnan vastuuta

jos me teemme tiukankin lain niin jos me emme valvontaa ja vastuuta lisää ei tällä kovin suurta merkitystä ole

tosiasia euroopan kilpailukykyisyyden näkökulmasta samoin suomen kilpailukykyisyyden näkökulmasta on kuitenkin se millä tavalla me tuotamme riittävästi kohtuuhintaista energiaa

minä toivon että me jaksamme säilyttää semmoisen rohkean eteenpäin katsovan mielen

tämän vuoksi arvoisa puhemies olen omakohtaisesti tukemassa tätä hallituksen ratkaisua mutta haluan vielä muutaman kriittisen havainnon esittää sen vuoksi kuinka kauaskantoinen päätös tämä tulee olemaan

sen vuoksi oma kantani on tietyllä tapaa vahvan kriittinen sitä kohtaan että me aidosti tarvitsemme kahta ydinvoimaratkaisua

tämä esillä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sisältää lähinnä teknisiä lisäyksiä teknisiä muutoksia mutta ajattelin kuitenkin käyttää puheenvuoron tässä tilanteessa jossa talouden näkymät jotka on piirretty myös tähän lisätalousarvion taustaksi ovat hieman valoisammat kuin ne ovat varsinaisen budjetin käsittelyn yhteydessä olleet

se pahimmillaan betonoi nimenomaan näitten uusien energiainnovaatioiden energiateknologian todellisten läpimurtojen aikaansaamisen jolla alueella meidän suomalaisten pitäisi olla myös kansainvälisesti etulinjassa

ministeri vapaavuori esitteli sitä millä tavalla tämä tulee haastamaan myös rakentamisen energiatehokkuuden

tätä tavallaan valtapoliittista keskustelua kuvaa se että ydinvoima joka kuitenkin jos olemme rehellisiä on jo enemmän menneisyyden energiaratkaisu ei mikään merkittävä tulevaisuuden energiaratkaisu on saanut käsitteenä hyväksynnän

me puhumme yleensä metsistä hiilinieluna mutta tässä vaiheessa olisi äärimmäisen tärkeää että me saisimme riittävän selvyyden riittävän tarkkuuden siihen mitä puu rakennusmateriaalina todella merkitsee hiilen sidonnan näkökulmasta

silti kovin pitkälle meneviin myönteisiin johtopäätöksiin ei ole vielä tilaa ja se johtuu nimenomaan siitä että vaikka taantuman oletetaan päättyneen viime vuoden lopulla niin kuitenkin tämä elpyminen on ollut hyvin hidasta

ydinvoima

nyt kun rinnalle tähän hallituksen ratkaisuun on rakennettu hyvin merkittävä uusien energiateknologisten vaihtoehtojen ylösnostaminen tämä edelleen elää käsitteenä risupaketti

se on jollakin tavalla tai soittanut että me emme juhlineet työttömyyden kasvua hidastanut työttömyyden kasvua ja siihen hyvin merkittävästi on todella vaikuttanut myös se että kotimainen asuntorakentaminen on yllättävänkin korkealla ja myönteisellä tasolla

minä toivon että tulevan vuoden aikana saadaan aikaan riittävän perusteellinen selvitys eri rakennusmateriaalien osalta nimenomaan eri rakennusmateriaalien osalta nämä pitkäjänteiset vaikutukset jota kautta suomalainen puu saa nykyistä vahvemman sijan sekä kansallisesti mutta ennen kaikkea kansainvälisesti erittäin ilmastoystävällisenä rakennusmateriaalina

voi sanoa että tämä on mitä kuvaavin valtapoliittinen asetelma siinä miten toista energiamuotoa nostetaan ja toista vaihtoehtoa vähätellään

mutta iso riski ja iso kysymys on se että vaikka maailmankauppa elpyy pääseekö suomalainen vientituotanto tähän vauhtiin mukaan

minä toivoisin että me kuitenkin olisimme tässä suhteessa realisteja ja näkisimme näiden uusien energiavaihtoehtojen välttämättömyyden suomen kannalta

merkit siitä että me emme pääse yhtä vahvalla otteella mukaan kuin suomen viennin rooli oli vielä pari vuotta sitten ovat hyvin todennäköisiä

siksi arvoisa puhemies ehkä tämä viimeinen kriittinen havainto liittyy juuri siihen millä tavalla varmistetaan se että myös nämä uudet käyttömuodot pääsevät etenemään

sen vuoksi arvoisa puhemies ajattelin että käytän yhteen periaatteelliseen asiaan puheenvuoroni ja toivoisin että jossain määrin saataisiin aikaan myös laajempaa arviointia nimittäin siitä millä tavalla suomi pääsee mukaan kestävään ja uutta luovaan kasvuun

tässä suhteessa olisi äärimmäisen tärkeää että myös riittävän pienille yksiköille annetaan tilaa mahdollisuus tulla mukaan näitten erilaisten hajautettujen energiamuotojen hyödyntämisessä jossa puun käyttö muodostuu joka tapauksessa hyvin keskeiseksi

silloin tullaan siihen isoon kysymykseen että mitenkä me viritämme tätä osaamiskolmiota

mutta silti mielestäni se jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta mitenkä maailman talouskasvun kärkijoukkueet ovat euroopan ulkopuolella edellyttää meiltä syvällisempää arviointia myös siitä mitä korjaavia toimenpiteitä meidän pitäisi nopeasti tehdä että me saamme myös oman vientitoimintamme selvästi nykyistä vahvemmalle tasolle

jos vertauksena käyttää esimerkiksi kiinan teollisen tuotannon kasvua viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kiinan teollisen tuotannon kasvu on nelinkertaistunut kymmenen vuoden aikana

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen käsitteli hyvin ansiokkaasti tätä nykytilannetta eri toimialojen eroja ja nosti esille rakentamisen ja sitten nämä kansainvälistyneet yritykset

minusta on äärimmäisen tärkeää että nyt löytyy kestävät ratkaisut siihen miten tämä riskien jakaminen toteutetaan sekä julkisen rahoittajan että pankkien ja yksityisen rahoitussektorin välillä

tässä mielessä ajattelen että nyt lisäbudjettiin sisältyy panostuksia yliopistoille ammatilliseen koulutukseen jotka ovat tätä osaamiskolmiota vahvistavia tekijöitä

jos ajatellaan sitä että me pystymme tämän yhteisvastuullisesti hoitamaan niin että yritysten rahoitus varmistetaan myös nyt lähimaastossa niin on ilmiselvä asia että tätä kautta me luomme suomalaisille yrityksille poikkeukselliset lähtökohdat säilyttää vahva asema kansainvälisessä kilpailussa myös tämän kansainvälisen talouskriisin aikana

tutkimus ja kehitystoimintaan panostetaan lisää

siellä kohdistetaan nimenomaan akateemisesti koulutettujen henkilöiden uusiin kasvuyrittäjyyttä tukeviin kehittämishankkeisiin muun muassa turkuun tampereelle jyväskylään oulun seudulle elikkä tietyssä mielessä taloudellisesti vahvistetaan tätä osaamiskolmiota

mutta kysyn sitä onko sittenkin tämän osaamiskolmion ytimenä oleva koulutusjärjestelmä kokonaisuutena liian kaukana työelämän yritysten kehittämistarpeista

pitäisikö meidän siirtää ihan sieltä arvoketjun alapäästä peruskoulusta alkaen ammatillista koulutusta lukiokoulutusta ammattikorkeakoulukoulutusta mutta myös yliopistokoulutusta lähemmäksi nimenomaan käytännön työelämän tarpeita

mutta onko meillä sittenkin liian monta yliopistoa jotka ovat tavallaan jämähtämässä tämmöisiksi vanhakantaisiksi tutkintotehtaiksi

tosiasiassa merkittävin osa suomalaisista yliopistoista on kuitenkin tutkintojen tuottajia koulutusyliopistoja

tässä mielessä on tämä peruskysymys pitäisikö henkinen painoarvo saada myös soveltavalle tutkimukselle soveltavalle koulutukselle korkeammalle tasolle ja se tulevaisuuden kuva mitenkä suomalainen koulutusjärjestelmä sopeutetaan lähtisi siitä että suomi olisi vielä nykyistä selvästi parempi globaalin uuden tiedon kokoaja ja välittäjä elinkeinoelämän nopeasti kehittyvän yritystoiminnan tarpeisiin

koko tämä palvelurakenneuudistuksen käsittelyhän jättää sivuun elinkeinopolitiikan ja kuntien elinvoimaisuuden

jos ajatellaan sitä että palveluiden yrityslähtöinen toteuttaminen vahvistuu sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi kytkeä jollakin tavalla myös elinkeinopolitiikan vastuu elinvoimaisuuden vahvistamisen vastuu tähän palvelurakenneuudistukseen

tämä on minusta sellainen asia joka on perinteisesti ollut tavallaan tästä kuntien itsehallintovastuusta ulkopuolella

meillä on vuosien saatossa vuosikymmenten saatossa ollut hyvin erityyppisiä malleja miten tämä elinkeinoasia on hoidettu

nyt jopa jossain määrin tämä kuntien vastuu ja maakuntien kehittämisvastuu hakevat paikkaansa missä määrin ihan oikeasti kuntavetoinen kehittämistyö hakee tilaansa tällä elinvoimaisuuden alueella ja missä määrin valtionhallinnon asiat ja valtionhallinnon johtajuus elinkeinokysymyksissä muodostuu päällimmäiseksi

totta kai tässä aluehallinnon uudistuksessa haetaan parempaa marssijärjestystä nimenomaan tälle alueelle mutta joka tapauksessa minusta tämä on asiakokonaisuus jonka jollakin muotoa olisi oltava myös tässä kokonaisuudessa selvemmin matkassa

arvoisa puhemies

erityisen tärkeä asia on se että tässä selonteossa on tarkasteltu kaupunkiseutujen erilaisia tilanteita mutta sen sijaan alueiden hyvin erilaiset tilanteet on jätetty vähemmälle huomiolle

tämä kaupunkien erilaisuus korostaa nimenomaan metropolialueen elikkä pääkaupunkiseudun omaleimaisuutta

suuret kaupunkiseudut jyväskylä kuopio lahti oulu tampere ja turku saavat oman huomionsa ja erityisesti nyt tässä on arvioitu näitten suurten kaupunkiseutujen osalta tämän palvelurakennehankkeen etenemistä

mutta kun sain elokuussa tutustua tampereen ja tampereen seudun tilanteeseen niin minusta oli otettu aika nöyrästi lakki käteen millä tavalla tämmöinen todellinen tasavertainen eteneminen on mahdollista

tämä kuntaliitoskeskustelu oli jätetty yksinkertaisesti taka alalle ja lähdetty hakemaan itsenäisten kuntien yhteistyön pohjalta niitä uusia toimintamalleja ja toimintakäytäntöjä ja tätä kautta eteneminen on ollut mahdollista

meillä oulun seudulla painopiste on koko ajan ollut kuntaliitoksissa ja tämä ei ole saanut laajan seutukunnan yhteistä hyväksyntää osin sen perustelun johdosta että oulun seudulla on oulun ulkopuolisia kuntia jotka ovat hoitaneet oman palvelutuotantonsa nykyaikaisemmin kuin kaupunkikeskus oulu

tässä mielessä on tärkeätä että tämä yhteistyö tehdään avoimelta pöydältä ja se suurin toimija ei ole sanelija palvelukäytännöille vaan nimenomaan avoimesti punnitaan palveluprosesseja mikä käytännössä merkitsee sitä että jopa pienessä kunnassa voivat tietyt asiat olla selvästi paremmin vähemmän byrokraattisesti hoidettuja kuin isommissa yksiköissä

tässä mielessä olen täysin vakuuttunut että oulun seudullakin tämä yhteistyö mallintuu ja tulee etenemään mutta näen hyvin todennäköisenä sellaisen ratkaisun että koko oulun seutukunta ei lähiaikoina muodosta yhtä suur oulua suurta kaupunkikokonaisuutta vaan ehkä tiettyjä kuntaliitoksia tulee tapahtumaan ouluun ja esimerkiksi oulun eteläiselle puolelle tulee oma selkeä yhteistyö yhteistoiminta alue

näen myös hyviä piirteitä tässä että tietty luova jännite ruokkii kehittymistä ja kehitysponnisteluja ja näitten todellisten palveluprosessien uudista mista

arvoisa puhemies

työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaan innovaatiopolitiikkaan ja yritysten kansainvälistymiseen sekä alueiden kehittämiseen

jaoston ja valiokunnan käsittelyssä on keskusteltu erittäin paljon siitä millä tavalla tämän globaalin talouskriisin aikana suomi kykenee säilyttämään vahvan panostuksen tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan ja nyt tämä esillä oleva talousarvio vahvistaa tämän painotuksen säilymisen

siellä keskitytään yritysrahoitukseen tekesin finnveran valtuuksien lisäämiseen ja niin kuin ministeri itsekin totesi aivan oikein kansainvälistymiseen panostetaan nyt enemmän

yhtä aluetta ihan kysyisin ministeriltä

kun alueellisen kuljetustuen osuus on säilynyt vuosia samana niin eikö hallituksen piirissä nähdä sitä tarvetta mikä tähän kuljetustukeen liittyy

sen lisäksi isompana kysymyksenä pohdittavaksi

kuitenkin jos ajatellaan suomen poikkeuksellisen merkittävää asemaa viennissä ja jos ajatellaan niitä toimialoja jotka tällä hetkellä kansainvälisesti kilpailevat autoteollisuus metsäteollisuus telakkateollisuus lähes kaikki ovat alueita joilla valtioiden tukipanokset ovat hyvin merkittäviä

on myös kiinnitettävä huomiota siihen miten edistetään uusien liiketoimintamallien palvelukonseptien ja sosiaalisten innovaatioiden kehittymistä ja huolehdittava siitä että suomalainen tutkimus ja kehitystoiminta on läsnä myös maailmanluokan innovaatiokeskittymissä

seuraammeko me nyt riittävällä huolella ettemme menetä suomesta jotain sellaista keskeistä arvokasta osaamista mitä me myös tulevaisuudessa tarvitsemme

on niin ikään erityisen tärkeää että suomi pystyy olemaan houkutteleva sijoituspaikka huippuyritysten tutkimus kehitys ja innovaatio ja vielä erityisesti lisäisin myös investointitoiminnalle

me jaostossa kiinnitimme myös erityistä huomiota kasvuyrittäjyyden tukemiseen ja yritysten kansainvälistymisedellytysten vahvistamiseen

kasvuyritysten syntyminen edellyttää ennen muuta oikeanlaisia yrittäjäpersoonia tai yritystiimejä sekä menestyvää innovaatiota ja liiketoimintamallia

on hyvin tärkeää että nämä monet tukiorganisaatiot kiinnittävät huomiota siihen minkälaiseen tuen tarpeeseen yrityksen eri kehitysvaiheissa tulee kiinnittää huomiota

olemme kiinnittäneet myös siihen erityistä huomiota ja sanoisin jopa jossain määrin huolta että eri tukea myöntävät organisaatiot tällä hetkellä vaativat jopa kohtuutonta byrokratiaa ennen kaikkea pieniltä ja alkavilta yrityksiltä